toki on huomattava että tällä hetkelläkin yliopistoapteekkien tuloja tuloutuu helsingin yliopistolle ympäri maata

naisten huomioiminen transitiossa on erittäin tärkeätä ei vain sen transition jälkeen

tosiaan kevään kehysriihessähän teitte tämän päätöksen ohjata näitä päästökauppatuloja kehitysyhteistyöhön mutta niitten vähäisyys ei varmasti tullut ministerillekään yllätyksenä

on tullut ministeriölle palautetta että jokaiseen toimeksiantoon pitäisi kirjata tarkasti näitten edistäminen jotta todellakin nämä konsultit ja muut voisivat kirjata ne omiin tarjouksiinsa ja sitä kautta myös todella laittaa siihen aikaa ja rahaa

mitä sanotte tähän palautteeseen

selonteon lähetekeskustelussa keskusta peräänkuulutti vastauksia kysymykseen kuinka kotiutuminen toteutetaan taaten suomalaisten joukkojen turvallisuus ja toimintamahdollisuudet

puolustusvaliokunta nostaa esiin mietinnössään kuinka se pitää tärkeänä että sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä toimivien fyysiseen ja psykososiaaliseen hyvinvointiin kiinnitetään riittävää huomiota

esimerkiksi presidentti ahtisaari on viime aikoina tuonut useissa puheissaan ymmärrykseni mukaan esiin sen että eulla tai euroopalla ei ykn päätöksenteossa ole ihan entisenlaista painoarvoa

pohjoisen huoltoreitin merkitys on kasvanut myös suomalaisten osalta

miten olette tulkinnut tai voisitteko tulkita hieman meille tuota asiaa joka selonteossakin on kirjattu venäjään liittyen että venäjän johto on todennut että se käyttää tarvittaessa aseellista voimaa rajojensa ulkopuolella asuvien kansalaisten turvaamiseksi

sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön asteittainen vähentäminen on perusteltua mutta se ei saa johtaa epärealistiseen päätelmään jonka mukaan afganistanin turvallisuustilanne olisi vakaa eikä kansainväliselle kriisinhallinnalle olisi enää tarvetta

tässä ei ole paljon nostettu esiin huoltovarmuutta mutta jonkun verran selonteossa kuitenkin siitä mainittiin ja toivon että kuulemisessa kuulemme siitä hieman lisää myös tulevaisuuden suunnitelmista

vetäytymissuunnitelmia tehdään parhaillaan mutta samanaikaisesti on epävarmaa kykenevätkö afganistanin turvallisuusjoukot johtamaan ja toteuttamaan operaatioita ilman kansainvälisiä joukkoja annetussa aikarajassa vai tuleeko tästä myös sellainen vuosikymmenien ja vuosikymmenien operaatio

arvoisa herra puhemies

yritykset voivat monin tavoin parantaa energiatehokkuuttaan ja esimerkiksi te keskusten kautta yritykset voivat hakea kauppa ja teollisuusministeriön ja motivan kehittämän energiakatselmuksen tai katsauksen toimittamista

näissä käydään läpi muun muassa niitä konsteja miten energiatehokkuutta voidaan parantaa tai miten löydetään niitä tapoja siirtyä käyttämään uusiutuvia energialähteitä

ainahan ei uusiutuvien energialähteiden käyttäminen ole edes taloudellisesti kalliimpaa kuin perinteisten ja totta kai tämä imagollinen etu on myös otettava huomioon kannattavuudesta puhuttaessa

arvoisa puhemies

afganistan on mieluummin alue kuin valtio

millä tavoin näiden katselmusten tekoa aiotaan jatkossa vielä entisestään edistää jotta yhä useampi yritys tekisi ne ja sitä kautta pystyisi tehostamaan energian käyttöänsä

suomen sotilaalliset kriisinhallintajoukot vedetään suunnitellusti pois

on kuitenkin välttämätöntä jos hallitus muuta suunnittelee että valtioneuvosto antaa eduskunnalle hyvissä ajoin laaja alaisen selvityksen mahdollisista suunnitelmista suomen osallistumismuodoiksi isaf seuraajaoperaatiossa

arvoisa herra puhemies

mitenkä valtio aikoo osallistua tämän valtakunnallisen toimijan rahoitukseen sitä kysyisin

luomuinstituutti on aloittanut myös kansallisen luomututkimusohjelman laatimisen tietenkin tutkijoitten ja elinkeinoelämän koko ketjun yhteistyössä ja sekin tarvitsee rahoitusta myös kansallista ei vain pelkkää eu tutkimusohjelmien rahaa

toimintaympäristö muuttuu koko ajan haasteellisemmaksi esimerkiksi kansainvälistymisen ja tietysti tuon kovenevan kilpailun myötä

kuluttajille pitää turvata niin kuin täällä on todettu tiedonsaanti kehittämällä noita pakkausmerkintöjä mutta toisaalta pitäisi varmistaa se että ihmisten omat taidot toimia kuluttajina ovat riittäviä

jos me emme osaa käsitellä tai säilyttää elintarvikkeita oikein niin me itse eli se ketjun viimeinen lenkki voimme tuhota sen muiden osien laatutyön

eli kuluttajat tarvitsevat hyvän kotitalousopetuksen lisäksi kotitalousneuvontaa niin henkilökohtaisena ryhmäneuvontana kuin vaikkapa verkkopalveluina ja se tarvitsee resursseja

toisen asteen kattava oppilaitosverkko on todellakin sellainen tavoite josta ei soisi taloudellisesti tiukkoinakaan aikoina luovuttavan

arvoisa puhemies

meilläkin itä suomessa tilanne on välimatkoissa jo nyt koulutuksen osalta heikohko saati sitten jos joka kolmas ammattikoulu ja lukio tulee lakkautettavaksi

toinen asia

nyt kun näitten alueellisten jälleenrakennusryhmien ohella afganistanissa on kohdennettu lisävoimavaroja asevoimien ja poliisin toiminnan kehittämiseen jatkuvasti lisää niin miten näette että tässä on oikeasti edistytty tunnistaen ne ongelmat mitä siellä on esimerkiksi hyvän hallinnon toteuttamisessa tällä hetkellä

arvoisa rouva puhemies

meillähän on etelä savossa ollut kolme tämmöistä seudullista jätevesineuvojaa jo aikaisemmin ja ovat vielä tämän vuoden ja toivon että heitä erittäin paljon nyt sitten tämän loppuvuoden ajan käytetään ja hyödynnetään

arvoisa puhemies

valiokunnan puheenjohtaja rehula nostikin esiin tuossa tuon että kela rakentaa parhaillaan tätä tietojärjestelmäpalvelua josta tosiaan paljon on puhetta ollut mutta aikataulussa on ollut toivomisen varaa ja toivon aivan samoin kuten tässä valiokuntakin että tuota aikataulua jos ei nyt pystytä kiirehtimään niin ainakin sen toteuttamiseen varataan riittävät voimavarat

ympäristövaliokunta on nyt tarkentanut jäteveden käsittelyn vaatimuksia ja tuo entisen asetuksen tilalle tämän laintasoisen esityksen ympäristön suojelemiseksi kohtuullisella kustannustasolla

muutenkin tässä sähköisen tietojärjestelmän puolella sosiaali ja terveyspuolella omasta mielestäni ainakin tuntuu ilmiselvältä että seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissakin tämä täytyy nostaa esiin ja priorisoida jotta saadaan noita tuottavuustavoitteita ja tehokkuustavoitteita tällä sektorilla myös sitten toteutettua

vaatimustason on kuitenkin muodostuttava yhdensuuntaiseksi

kun tässä tosiaan unionin asetuksen nojalla henkilöillä on oikeus hakeutua hoitoon toiseen jäsenvaltioon ja tässä mietinnössä todetaan että aika rajallisesti on tällä hetkellä hakeuduttu hoitoon toisiin maihin mutta että tämän oletetaan tulevaisuudessa kasvavan niin minkälaisia arvioita muistaako puheenjohtaja teillä kenties valiokunnassa näistä lukumääristä oli ja sitten siitä suunnasta suomeen päin vai suomesta poispäin

tietysti tässä yhteydessä voi nostaa esiin myös sen että nythän meillä suomessa aletaan tulevaisuudessa päästä siihen että suomessa voi hakeutua hoitoon muualle kuin siihen omaan terveyskeskukseen aluksi ilmeisesti oman kunnan rajojen sisäpuolella sittemmin erva alueen sisällä mutta tavallaan tämä on niin kuin tämmöinen isompi asia joka on ollut voimassa ja nyt sitten tullaan suomessa kansallisesti vasta vähän niin kuin perässä täällä maan rajojen sisäpuolella tässä asiassa

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

emme voi jättää asioita vain markkinavoimien varaan ja pitää myös muistaa se ettei työn tuottavuus markkinavoimien mittareilla mitattuna kerro koko totuutta jonkin työn tärkeydestä yhteiskunnalle

on erittäin hyvä että tässä mietinnössä ympäristövaliokunta nostaa esiin myös korjausavustusmäärärahan myöntämisen ja sen perusteet

työpaikkojen ja asumisen keskittämisen sijaan meidän keskustalaisten mielestä olisi tärkeämpää hyödyntää jo olemassa olevaa infrastruktuuria eri puolilla suomea käyttää mahdollisuuksia elää asua ja yrittää joka puolella maata tehokkaalla tavalla

pystytäänkö lainsäädännöllä turvaamaan kaikkien ihmisten omistusoikeus

me emme tarvitse noita nippeliuudistuksia joista tässäkin on paljon puhuttu jotka lisäävät byrokratiaa mutta joiden tosiasiallinen merkitys on hyvin ontuva

arvoisa herra puhemies

nyt ponnessaan valiokunta toteaa että olisi hyvä nostaa korjausavustusmäärärahan myöntämisen perusteena olevia tulorajoja ja korjaus ja energia avustusmäärärahaa niin että se edistäisi entistä paremmin jätevesien käsittelyn parantamistoimien toteuttamista etenkin pienituloisten kohdalla

vihreille on kommentoitava kun sanotte että nyt parannetaan isien mahdollisuuksia että äitikö se estää teidän mielestänne nyt sen isän kotihoidon tuelle jäämisen tällä nykylainsäädännöllä

arvoisa puhemies

ja on tosiasia että suomalaisten naisten työpanos on euroopan suurin jos sitä mitataan kokoaikatyönä

pysyviin tuloksiin on äärimmäisen vaikea päästä el leivät yhteiskunnan kannalta perustavanlaatuiset instituutiot kuten oikeuslaitos verotus terveydenhuolto ja koulutuksen rakenteet ole kunnossa

demokraattisen hallinnon voidaan sanoa olevan edellytys muille kestävän kehityksen tavoitteille

eli tämän tiedon valossa herää kysymys onko hallitus nyt puuttunut kaikkein olennaisimpaan asiaan kun se on huolissaan nimenomaan äitien työllisyysasteesta

sen positiivisimpia seurauksia ovat vakaat ja ennustettavat olosuhteet jotka mahdollisimman monessa maailmankolkassa hyödyttävät meitä kaikkia katsottiinpa asiaa sitten turvallisuuden tai ulkomaankaupan näkökulmasta

arvoisa puhemies

vaikka kritiikki kumpusi suurimmalta osalta vääristä jätevesiasetuksen tulkinnoista on siihen saatu merkittäviä muutoksia ympäristövaliokunnan käsittelyssä hyvässä yhteistyössä ympäristöministeri lehtomäen kanssa

arvoisa herra puhemies

kehitysyhteistyötä suomen tulee tehdä maiden kanssa joiden johto on sitoutunut kehitystavoitteisiin ja maan demokraattiseen kehittämiseen

kyselenkin vähän että mitä te hallituspuolueiden edustajat sanotte sille tuoreelle yläkoululaiselle joka joutuu astmansa takia siirtymään parakkiin erityisoppilaiden kanssa opiskelemaan kun se oma koulu on niin homeessa että hän ei siellä pysty opiskelemaan

tähän edelliseen puheenvuoroon viitaten täytyy tietysti todeta ensimmäisenä että islannin ilmavalvontaan osallistuminen ei sovi lain mukaan suomen tehtäviin

ja juuri tuollaisessa nivelvaiheessa vielä tällaiset ongelmat siinä että joutuu jättämään oman luokkansa siirtymään erityisluokkaan opiskelemaan jos ei muita syitä siihen ole voivat aiheuttaa aikamoisia asioita nuorelle lapselle

no tässä syksyn mittaan hallituksenkin taholta tuli vähän vuoropäivinäkin erilaisia kommentteja osallistummeko islannin ilmavalvontaan vai harjoitteluun aseilla vai ilman

arvoisa herra puhemies

maan kehityksen kannalta on olennaista että suunnitellut eri tason vaalit kyetään järjestämään rauhanomaisesti ja kaikki osapuolet osallistuisivat niihin

eli toivon että hallituspuolueiden edustajat kun ministeri ei ole paikalla todella sitoutuvat siihen että homekoulukorjauksiin tulee rahaa eikä vain harkita asiaa

sen takia hivenen ihmetyttää kun tosiaan tuolla selonteossa puhutaan edelleen islannin ilmavalvonnasta ei harjoittelusta islannin ilmavalvonnan yhteydessä tai jotenkin muuten

esimerkiksi ipu tekee tärkeätä työtä tarjotakseen äsken mainittua teknistä apua sekä kehittää demokraattisia parlamentteja jos vain saa varoja kehittyneiltä mailta siihen

mutta kysyisin itse asiassa selonteosta